näin on ollut aina näihin saakka lähinnä siihen saakka kun lounais suomen veroviraston alueella nostettiin tulkinta ja jälkiverotuskiistat

kun valta erikoissairaanhoidon järjestämisestä pilkkomisesta kilpailuttamisesta ja yksityistämisestä siirtyy oikeistojohtoisille suurille keskuskaupungeille ovat kansainväliset terveyspalvelutuottajaketjut saamassa sen myötä vahvistuvan otteen kuntien erikoissairaanhoidosta maksa mien miljardien palvelutuotannosta

nyt lakimuutoksella varsinaista liikkuvaa projektityötä tekeviltä ja tilapäisissä majoituksissa yöpyviltä komennusmiehiltä viedään veroton päivärahaoikeus

en kuuna päivänä olisi uskonut että kuuden puolueen hallitus päätyy näin kauas vasemmistopuolueiden poliittisista tavoitteista ja periaatteellisista lähtökohdista

tässä ei totisesti voi puhua poliittisesta kompromissista

täytyy vain toivoa että seuraavat vaalit lähestyessään ravistavat terveen järjen hereille myös hallituksen vasemmistopuolueissa sillä siinä määrin mittavasta vaalilahjasta vaaliaseesta keskustalle ja perussuomalaisille tässä nyt on kysymys

herra puhemies

käytännössä nämä säännökset merkitsevät tietenkin koko länsirannikon telakoiden komennustyöntekijöiden putoamista verottomien matkakorvausten ulkopuolelle

sen lisäksi korvausten ulkopuolelle putoavat myös sadat muut varsinaissuomalaiset komennusmiehet ja aivan samassa asemassa ovat teollisuuden jalostamojen ja voimaloiden asennus ja huoltomiehet loviisassa eurajoella paperitehtailla kemian tehtailla ja muualla prosessiteollisuudessa

lisäksi matkaehdon pidentäminen johtaa siihen että työnantajat eivät enää hanki tilapäisiä majoitustiloja vaan edellyttävät päivittäistä matkustamista

tämä lakimuutos johtaa myös siihen että paitsi että menevät verottomat matkakorvaukset myös työnantajan hankkima tilapäinen asunto muuttuu verolliseksi asuntoeduksi

pöytäkirja sisältää muun muassa määräykset vientilupien antamisesta rekisterien pidosta viranomaisten välisestä tietojenvaihdosta sekä aseiden merkitsemisestä valmistuksen sekä viennin ja tuonnin yhteydessä

jos nyt ajatellaan tilannetta jossa turkulainen yritys tekee tarjouksen putkiurakasta rauman telakalle siinä itse asiassa voi olla kolme erilaista yritystä joiden verokohtelu on aivan toisistaan poikkeava siis eriarvoinen ja tietysti kun puhutaan yritysten verokohtelusta puhutaan myös miesten eriarvoisesta verokohtelusta työntekijöiden eriarvoisesta verokohtelusta

eun ampuma asedirektiivi edellyttää myös muutoksia suomen lainsäädäntöön

ensimmäinen yritys jolla on pysyvä toimipaikka turussa tekee tarjouksen ja voi maksaa verottomat päivärahat raumalla rauman telakalla työskenteleville komennusmiehille

sitten samaa urakkaa hakee yritys joka tekee myös putkiurakoita mutta on rakennusalan yritys

arvoisa herra puhemies

tähän yritykseen sovelletaan tuloverolain erityisaloja koskevia säännöksiä joissa yritys voi maksaa verottomat päivärahat jos työntekijä yöpyy raumalla tuolla komennuspaikkakunnalla välittämättä kilometrimääristä

tältä pohjalta voidaan todeta että edustajien pakkanen ja seurujärvi lakialoitteessa on paljon samoja elementtejä kuin on keväällä eduskuntaan tulevassa lakiesityksessä

minulla oli tilaisuus osallistua kolmentoista päivän ajan kevätkesällä hallitusneuvotteluihin ja siellä todella kävi hyvin konkreettisesti selville se että tahtoa todellisen tilaajavastuun toteuttamiseen ei löytynyt

riittää kun komennustyöntekijä yöpyy komennuspaikkakunnalla

arvoisa puhemies

esimerkiksi telakkateollisuuden varsinaiset alihankkija komennusyritykset joiden varsinaista toimipaikkaa turussa verottaja ei tunnusta varsinaiseksi työpaikaksi

edellisestä työstäni toimitsijana metallissa turussa voin kertoa sen että helpompi minun oli periä palkkasaatavia ja muita työsuhdesaatavia norjasta kuin suomesta

palautteen perusteella olen sen havainnut että se viesti ei ole mennyt perille joten sitä varmasti kansanedustajat voivat omilla alueillaan kertoa että ei enää rajata sitä perheen sisälle

uusien säännöksien mukaan nämä eivät voi maksaa verottomia päivärahoja rauman telakalla työskenteleville tai raumalla yöpyville komennusmiehille

lisäksi työryhmältä odotetaan ajokoulutusta ja ammattipätevyyttä koskevia kehittämisehdotuksia esimerkiksi autokoulu ja ammattipätevyyskoulutuspalveluiden saatavuudesta autokouluopetuksen ja ammattipätevyyskoulutuksen sisällöstä laajuuksista sekä oppilailla jo olevan koulutuksen hyväksiluettavuudesta

ellei tähän suuntaan mennä niin todellinen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunta on aika pitkälle näpertelyä

arvoisa herra puhemies

lisäksi tässä koko jupakassa joka on itse asiassa käynnistynyt juuri näiden vakiintuneiden käytäntöjen uudelleentulkinnasta ja sen perusteella käynnistetystä laajasta jälkiverotusoperaatiosta tämä varsinainen jälkiverottaminen ja jälkiverottamisen jatkumisen uhka jätettiin tykkänään valiokunnan käsittelyn ulkopuolelle

tämän ryhmän tulee arvioida myös kaikkien näiden kehittämisehdotusten vaikutuksia ja isona kysymyksenä on myös se millä tavalla nämä vaikuttaisivat sitten kokonaiskustannuksiin

työn pitäisi olla valmiina jo helmikuun loppupuolella ensi vuonna elikkä kovin kauaa ei tälle joukkueelle työaikaa ole annettu

myös työurien jatkamista koskevat hokemat eläköitymisiän nostamisesta ovat todellisten ongelmien ohi puhumista

kelan tuore tilastoanalyysi osoittaa että juuri työttömyys haukkaa potentiaalisista työurista suuren viipaleen

erityisesti luottamuksensuojan osalta verovelvollisten oikeusturva edellyttäisi oikeuskäytännön kehittämistä ja muun muassa viranomaisen noudattaman käytännön uudelleenarviointia ja sääntelyä

arvoisa herra puhemies

tästä on hyvä osoitus se että lähes kaikissa jälkiverotusta koskevissa päätöksissä turun hallinto oikeudessa päätökset on tehty äänestyspäätöksinä äänestyspäätöksinä puoleen tai toiseen

sen seurauksena on useita yrityksiä ajautunut konkurssiin useita verovelvollisia on menehtynyt paineen alla ja liikkuva ammattitaitoinen suomalainen työvoima on syrjäytynyt laajasti omista perinteisistä erikoistehtävistään

kuitenkin on huomattava että tätä varten ei luoda sitovaa lainsäädäntöä eikä tähän varsinaisesti suunnata uutta rahoitusta vaan kuntien peruspalvelumenoja koulutus ja työllisyysmenoja kohdennetaan uudestaan

se tarkoittaa pieniä tuloja taloudellista ahdinkoa sosiaalisia ongelmia sairastavuuden lisääntymistä sanalla sanoen

tämän takia olisi välttämätöntä että tässä eduskuntakäsittelyssä puututtaisiin myöskin tähän jälkiverotuksen jatkumiseen

puhemies

hallituksen päätökset vähentävät koulutuspaikkoja lukioissa ammatillisessa koulutuksessa oppisopimuskoulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa mikä merkittävästi vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista

kun viikko sitten joukko komennusmiehiä tiedusteli viime vuoden nyt valmistuvasta verotuksesta ja lähettämistään selvityksistä verottajalta verottaja vastasi että he eivät ole tutkineet komennusmiesten lähettämiä selvityksiä koska he haluavat säilyttää jälkiverotusoikeuden

työttömyyttä pidetään väistämättömänä luonnollisena olotilana ja kyllä sanotaan oikeistopoliitikkojen suulla aivan suoraankin että massatyöttömyys on yksi kilpailukykyä turvaava sisäisen devalvaation instrumentti

arvoisa herra puhemies

enpä olisi ikimaailmassa uskonut että alun perin kuuden puolueen hallitus otti talouspolitiikkansa päälinjaksi uusliberalistisen hevoskuurin jonka lopputulemaa todistetaan jo monessa euromaassa

lakiesityksen perusteluissa sanotaan selkeästi että toimeentulotuen perusosan taso on jäänyt jälkeen yleisestä tulokehityksestä

arvoisa puhemies

puhemies

vasemmiston aloitteesta tehdyn opposition yhteisen välikysymyksen aiheena on työllisyyden turvaaminen suomessa työtä suomeen työtä suomessa

kun tässä kuunteli ministeri kataisen puhetta tulee kyllä mieleen sanonta että ääni on jaakobin ääni mutta kädet esaun karvaiset kädet ja karvaat ovat nämä politiikan seuraukset pienituloisten kannalta

monet pienet kunnat ovat satsanneet pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja saaneet työmarkkinatukimaksunsa pienenemään mutta suuret kaupungit kuuluvat edelleenkin miljoonamaksajiin

muun muassa varsinais suomessa työttömyys nousee ennätystasolle vuodenvaihteessa stxn turun suurtelakan lyötyä portit kiinni lokakuun lopulla

me tulemme tekemään tämän sisältöisen lausumaehdotuksen tämän lain käsittelyn yhteydessä

arvoisa puhemies

tiusasen tekemää esitystä

on todella vaikea ymmärtää miksi ympäristölupamenettelyä väljennetään ja miksi siitä luovutaan

puhemies

mutta jatkaisin oikeastaan siitä mistä täällä ed

rajamäki puhui elikkä teollisuuden ja erityisesti vientiteollisuuden tilanteesta

arvoisa herra puhemies

sama koskee myöskin asvalttiasemia polttonesteiden jakeluasemia ja toimintaa jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä

pääministeri kiviniemi kysyi äsken vastauksessaan täällä mistä rakentui suomalaisen työn voitto kansainvälisestä taantumasta

ympäristölupamenettely on kuitenkin ollut etukäteisvalvontaa ja etukäteisvalvontaan kyllä pitää panostaa tietysti

jälkivalvonta on myöskin tärkeä mutta usein ollaan jälkivalvonnassa vain toteamassa sitä mikä on jo tapahtunut

hallituksen lupaus nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamisesta uhkaa jäädä jälleen lupaukseksi ellei työllistämisvaroja merkittävästi lisätä ja koulutukseen esitettyjä leikkauksia peruta

kahden vuoden vetkuttelun jälkeen hallitus päätti muun muassa laivanrakennusteollisuuden innovaatio ja ympäristötuista ja uusien tilausten rahoitustuista

tuolla työelämän puolella joka on minulle paljon tutumpaa panostaisin kyllä mieluummin etukäteisvalvontaan kuin sitten jälkien parsimiseen tai tapahtuneen toteamiseen

ihan lopuksi haluan täällä eduskunnan kuntapäättäjiä haastaa omassa kunnassaan omassa kotikaupungissaan seuraavan vuoden aikana puolittamaan näiden kelalle palautuvien maksujen määrän ja käyttämään sen pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämiseen

tämä on vasenryhmän linja

samaan aikaan valtio ja kunnat vähentävät työpaikkojaan ja jopa työllistämistukitoimilla sijoitettujen määrä on tuhansia vähemmän kuin finanssikriisiä edeltävänä aikana

puhemies

todellisuudessa näyttää siltä että telakka on muuttamassa toimintatapaansa yhä enemmän alihankintavetoiseksi

nämä lupaukset jäivät lunastamatta ja nuorten aikapommi sai kasvussaan uutta vauhtia

jopa kokoomusjohtoinen kuntaliitto vaatii että valtion pitää velkaantua hieman enemmän koska se on palvelujen saatavuuden ja kansantalouden kannalta kestävämpää

työtä siirretään ulkomaille ulkoistamista lisätään ja ulkomaisen halpatyövoiman kierrätys nähtävästi edelleen kasvaa kun tilauskantaan jossain vaiheessa ilmaantuu uusia tilauksia

erityisesti on todettava että köyhien lasten määrä lisääntyy hälyttävästi ja näillä korotuksilla siihen ei vaikuteta

eduskunnan vasenryhmä tulee tiukasti valvomaan hyvin konkreettisella tavalla hallituksen antaman nuorisotakuulupauksen toteuttamista

samaan aikaan on täysin mahdoton käsittää että pääomatuloilla elävät nauttivat vapaamatkustajan asemasta suomen kunnissa

miksi ulkomaisella halpatyövoimalla keinottelua ei panna kuriin

jokaisesta tilauksesta on pidettävä tiukasti kiinni ja myös vientitakuulain pohjalta voidaan tiukentaa tämän niin sanotun ulkomaisen intressin olemassaolon perusteella näitä takuuehtoja

valtiontalouden osalta on tarpeen muistuttaa että toimeentulotuen suurempi korotus palautuisi täysimääräisesti takaisin välillisinä veroina ja peruskulutuksen kasvuna

täällä on lueteltu etuuksia joita on korotettu mutta täällä vaietaan siitä että ne ovat edelleenkin pahasti jäljessä palkkojen kehityksestä

vasemmistoliitto on koko edellisen eduskuntakauden ajan vaatinut syyperusteisen perusturvan ja viimekätisen toimeentulotuen ohjelmoituja tasokorotuksia ja etuuksien sitomista ansiotasoindeksiin

ministeri wallin jätti jo neljännen kerran vastaamatta kysymyksiimme näistä jenkkiohjuksista

silloinen teollisuuden ja työnantajien keskusliitto laski että liittyminen tuo miljardi investointeja heti liittymisen jälkeen ja sitten jatkuvasti investointien määrä vain kasvaa

tasokorotuksia ei ole tehty myöskään työeläkkeisiin eikä toimeentulotukeen joka usein pienenee muiden etujen kasvaessa

hallitus on ajautunut sosiaali ja terveydenhuollon palvelujen järjestämislinjauksissaan ristiriitaan jonka olemassaolo muhi jo toukokesäkuussa sosiaalipoliittisessa ministerivaliokunnassa ja hallituksen iltakoulussa

eduskunta edellyttää että hallitus seuraa etuuskorotusten vaikutuksia toimeentulotuen saajien määrään ja ryhtyy välittömästi valmistelemaan toimeentulotuen seuraavaa tasokorotusta jälkeenjääneisyyden korjaamiseksi

toisin on käynyt